tietoa ongelmista on nyt tarvitaan ratkaisuja

aikaisemmin omassa puheenvuorossani puhuin siitä että yksinhuoltajaäideillä jotka kaupassa työskentelevät tulee tämän lakiesityksen jälkeen olemaan parempi mahdollisuus päästä kiinni parempiin ansioihin muutoin pienipalkkaisella alalla aivan kuten ed